mutta tämä on hyvä eteenpäin menevä askel sille että saisimme tämän meille kaikille niin tärkeän ammattiryhmän säilymään vielä kuvioissa mukana

suurempi huoli heillä muonituskeskuksen henkilökunnalla oli siitä millä tavalla puolustusvoimien kokonaisuudistus tulee vaikuttamaan heidän toimintaansa

kun hallitus sitoi päivähoitomaksut ja muut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut indeksiin myös lapsilisien indeksiin sitominen tulisi pikaisesti selvittää

oppilaitoksissa harjoittelukouluissa ja yliopistojen ainelaitoksissa eri puolilla maata on oltava käytettävissä laadukkaan opetuksen takaava nykyaikainen tietotekninen varustelu

arvoisa puhemies

ihan yhtä lailla niin kuin joka puolella suomea olevissa varuskunnissa ihmisillä on hätä siitä millä tavalla heidän työpaikkansa tulevat säilymään taikka tulevatko ne katoamaan

arvoisa puhemies

uusi laki katsoo sosiaalihuollon kokonaisuutta aivan uudella tavalla

tällä vainolla siis tarkoitetaan sitä että kuka tahansa meistä vaikkapa ammattinsa vuoksi voi joutua ihmisen kiusanteon kohteeksi vuosikausiksi

tämä on se suurempi huoli mikä tulee tällekin porukalle meille varmaan täällä sitten ensi vuoden puolella vielä isommaksi ongelmaksi kuin mikä tämänpäiväinen keskustelu onkaan

huoli kotimaisen sisällöntuotannon tulevaisuudennäkymistä on aiheellinen

jos kerran lapsilisien korjaamiseen oli käytettävissä vain rajallisesti varoja miksi niitä ei sitten käytetty sellaisten perheiden tukemiseen jotka tukea eniten tarvitsevat

tämä tarkoittaa uudenlaista suunnitelmallista toimintaa ongelmien ehkäisemiseksi mutta myös varhaisia oikea aikaisia palveluja ongelmien jo ilmettyä

yleisradiolla on merkittävä asema kotimaisessa sisällöntuotannossa

tätä tarkoitin sillä kun sanoin että myös meidän kollegoillamme on ikäviä kokemuksia siitä että joku seisoo viikkotolkulla ulko oven pielessä kyttäämässä vainoamassa tekemässä kiusaa

mutta ei kannata edustaja yrttiaho myöskään esittää sellaisia tulkintoja mitkä eivät aivan aukottomia ole koska pahan mielen ja pelottelun ilmapiirillä me emme tästäkään asiasta saa yhtään sen parempaa

digitalisoituva toimintaympäristö luo paineita kehittää tekijänoikeusjärjestelmää

tällä tullaan pääsemään siihen kannatettavaan lopputulokseen että kaikissa ikäryhmissä voidaan toimia mahdollisimman paljon omassa kodissa ja tutussa toimintaympäristössä niin että raskaat laitoshoidot vähenevät merkittävästi

vahva tekijänoikeussuoja on edellytys sille että laadukkaita tuotteita ja palveluita on saatavilla ja tekijänoikeussuoja mahdollistaa työtä sisältöjen tekijöille jatkojalostajille ja jakelijoille

se on nimenomaan pitkäkestoista on se sitten yhteydenottoa joko puhelimitse tekstiviesteillä tai sähköpostitse epäasiallista ja nimenomaan sellaista että se ihminen uhri kokee pelkoa

zyskowicz ihmetteli sitä suosimmeko me demarit kiinalaista yhden lapsen perhemallia

emme suinkaan

tosielämässä nykyisten asuntohintojen pätkätyösuhteiden ja työelämän paineiden vuoksi perheet vain joutuvat valitettavan usein pohtimaan miten suureen jälkikasvuun on varaa

se vainoamistermi on näissä muissa maissa mitä luettelin käytetty termi nimenomaan tällaisesta toiminnasta joka on epäasiallista ja tarkoituksenmukaista tietyllä tavalla tahallista ihmisen kiusaamista siitä on tässä kysymys

vanhuspalvelulaki ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen luovat hyvät puitteet sille että kaikilla sektoreilla nähdään iso yhteinen kuva

meidän sosialidemokraattien tavoitteena on että lapsiperheet saavat yhteiskunnalta riittävästi tukea niin että perheet voivat tehdä valintoja ilman toimeentulohuolia

näihin kun lisätään muut yhteistyön rakennuspalikat kuten asuntorakentaminen sivistys ja opetuspuolen sekä työ ja elinkeinosektorin toimenpiteet ollaan aika isoin askelin menossa kohti todella merkittävää ja suurta uudistusta sekä parannusta

arvoisa puhemies

yhtä aikaa pitää kehittää tekniikkaa kansalaisten taitoja käyttää niitä ja tämän lisäksi saada aikaan hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä palveluita ja muuta sisältöä

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy todeta että on hyvä että hallituspuolueen ihmiset ovat olleet herkällä korvalla meidän ohjelmiemme ja meidän lausuntojemme suhteen

jos yksikin näistä kehittämisen kohteista laiminlyödään koko rakennelma horjuu

ikävä kyllä menneisyyden vangit elävät tässä talossa niin voimakkaasti väärässä ajassa nimittäin politiikkaa sosialidemokraatit tekevät ajassa

arvoisa puhemies

minusta puolestaan on hyvä että keskusta on herännyt tähän koulutuspolitiikkaan vaikkakin näin vaalien alla sillä on hyvä että asiasta keskustellaan

viime syksynä on linjattu keskeneräiseen asiaan jotakin keskeneräinen asia on edennyt kenties edistynyt joiltain osin ja tällä hetkellä me otamme kantaa nyt valmisteluvaiheessa olevaan asiaan ja se kannanotto on tänä päivänä tullut täällä hyvin selkeästi esiin

herääminen toki tapahtui tuolla educa messuilla oajn toimesta kun kerrottiin että välikysymyksiä ei ole koulutuspolitiikasta tehty vaikka muuten niitä on paljon taiteiltukin

se on sinänsä hyvä että ammattijärjestöjä kuunnellaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

selontekoa olemme nyt saaneet reilun kuukauden verran lueskella ja tuntuu siltä että joillakin sen lukeminen on vielä hiukan kesken

täytyy katsoa eteenpäin ja jos rakenteellisilla uudistuksilla saadaan aikaan myös taloudellista säästöä miksipä niitä sitten ei tehtäisi

se on todella harmillista siinä mielessä että toisaalta tämä selonteko on leimattu mitäänsanomattomaksi eikä mitään uutta tuovaksi eli jatketaan entisellä linjalla

parasta tässä selonteossa kuitenkin on sen ovat myös asiantuntijat kertoneet se että siinä lisätään yhteistyötä monella eri tasolla ja toisaalta kiinnitetään huomiota uudenlaisiin uhkakuviin mitä meillä jopa euroopassa on

se että suljemme rajat ja laitamme pään pensaaseen täällä suomessa ei todellakaan edesauta globaalia kehitystä maailmanrauhankaan näkökulmasta

talouskriisit aiheuttavat yhteiskuntarauhan menettämistä ja siitä on meillä nyt jo euroopassa vakavia merkkejä joita on myös perussuomalaisten syytä katsella oikealla tavalla

edustaja paloniemi kantoi aikaisemmin tässä huolta ammattikorkeakouluista ja nyt en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni kertoakseni viime viikolla tehdystä talouselämän tutkimuksesta vertailusta ammattikorkeakoulujen välillä

oikeastaan kysymykseni tulee samalle ministerille elikkä ministeri huoviselle

haluaisin rohkaista teitä muita korkeakoulujen hallinnossa olevia tekemään siellä itse niitä ratkaisuja joilla päästään hyviin ja tehokkaisiin lopputuloksiin

meidän ammattikorkeakoulu mikkelin maakunnallinen ammattikorkeakoulu oli rankattu ensimmäiseksi monen vuoden uurastamisen jälkeen ja siitä voivat kyllä kaikki ottaa mallia

mutta arvoisa puhemies ministerille vielä kysymys eräästä asiasta josta ei olla vielä tänään kuultu ja se on sähköisten yo kirjoitusten järjestäminen

saman kaltaisia puheenvuoroja niin täältä salista kuin myös ministerin suusta kuultiin kun edellisen kerran tästä yliopistolaista keskusteltiin joitakin kuukausia sitten

niissä pakollisissa pienissä muutoksissa jotka perustuslakivaliokunta kahteen otteeseen on kehottanut ja neuvonut tekemään on viilauksia mahdollisesti tehty mutta muuten nämä isot ongelmakohdat ovat jääneet elämään ja se on se syy minkä takia me sosialidemokraatit olemme harmissamme tämän sinänsä hyvän uudistuksen pieleen menemisestä

arvoisa puhemies

todellakin tämä hallituksen esitys on liian kiireisellä aikataululla tuotu meidän sivistysvaliokuntamme käsittelyyn ja siitä syystä sosialidemokraattinen ryhmä valiokunnassa päätyi esittämään tämän esityksen kokonaan hylkäämistä

vaikkakin valiokunnassa saatiin muutamia parannusesityksiä aikaan edelleenkään tämä ei ole niin aukoton kuin sen olisi täytynyt olla ottaen huomioon että tämä on näinkin tärkeä ja merkityksellinen asia opiskelijoille

peltosen tekemää hylkäysesi tystä

peltonen tässä kertoi

ihmetyttää ja harmittaa oikeastaan se että kun vielä elokuussa hallituspuolueitten yksittäiset edustajat pitivät mahdollisena ja hallituksen piiristä yhteisestikin väläytettiin sitä mahdollisuutta että tämä opiskelijoiden tuen indeksiin sitominen olisi nyt ajankohtaista niin sitten se jäi

arvoisa puhemies

aseet tai sen seinän tunnustuksen antamisen osoituksena se olisi opiskelijoille semmoinen signaali että he eivät ole sen huonommassa asemassa kuin muutkaan tukiviidakossa seikkailevat kansalaiset

lyhyesti sanottuna väärä on se lähtötilanne se asetelma

me halusimme että opiskelijaa tuetaan autetaan ja johdetaan oikealle tielle paremmin kuin tässä hallituksen esityksessä jossa keskitytään siihen rankaisupuoleen ja siihen seuraamusten jakopuoleen

kokonaisuudessaan tämä hallituksen esitys on huono epäselvä ja kiireellä tehty ja siinä perustelut miksi me emme tätä halua olla hyväksymässä

arvoisa puhemies

kiitos keskustalle myös siitä että olette vihdoin heränneet tähän asiaan

toivoisin että se olisi tapahtunut silloin kun olitte hallituksessa sillä teidän hallituksenne jälkeen ja johdosta me olemme taloudellisesti tässä tilanteessa

sdp sen sijaan on tehnyt työtä eriarvoisuuden poistamiseksi pitkään itse asiassa yli sadan vuoden ajan ja jatkaa ansiokasta työtään myös tässä hallituksessa

toki meillä on edelleen työtä tehtävänä ja mikäli ministeri ihalaisella on vielä sanansa sanottavana tässä tänään niin haluaisin kysyä häneltä mitä kuuluu nollatyösopimusten kieltämiselle

arvoisa puhemies

tässä aloituspaikkakeskustelussa kuitenkin tulisi muistaa kaikkien se minkä takia tätä koulutusta annetaan millä tahansa asteella

siinä on nyt tämä jutun juoni että me emme voi kouluttaa ihmisiä liikaa mielin määrin mille tahansa aloille vaan tätä priorisointia on tehtävä

jotkut ammattikorkeakoulut ovat tehneet oma aloitteisesti näitä koulutusohjelmakarsintoja kuten omani mikkelin ammattikorkeakoulu joka toimii maakunnallisesti ja on fuusioitunut kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa

ensinnäkin täytyy kiittää lakivaliokunnan vähemmistöön jäänyttä jengiä siitä että ovat tehneet hyvän vastalauseen jossa on hyvin erotettu myös se että tämä kysymys ei lakimielessä liity millään tavalla kirkkoon eikä uskontoon

siinä mielessä on kaik kien tätä asiaa myös vastustavien mietittävä se että kirkko hoitaa oman rootelinsa ja me täällä eduskunnassa teemme lait

meillä on paljon perheitä ja pareja jotka elävät tilanteessa jossa heidän olemassaoloansa ei ole lailla hyväksytty

siinä mielessä tämä on hyvä askel ottaa suomenmaassa huomenna ja tehdä heidän elämäntilanteestaan ja elämäntavastaan myös laillista

arvoisa puhemies

ainut asia mistä olen hänen kanssaan samaa mieltä on se että suomen maanpuolustusta on kehitettävä jatkettava ja on pidettävä huolta siitä että olemme maanpuolustuksessa sillä linjalla ja sillä tasolla mitä me kaikki haluamme ja edellytämme

se oli ainut myönteinen asia josta voimme olla samaa mieltä oinosen kanssa

mutta muutoin toteaisin kyllä sen että tämä

arvoisa puhemies

toivon mukaan tämä ymmärtämys ei ole osoitus siitä että jatkossa tullaan tekemään saman kaltaisia toimenpiteitä kuten nyt reumasairaalan alasajossa on tehty

minulla on ministerille yksinkertainen kysymys kysymys joka esitettiin minulle mikkelissä maanantaina ja johon en osannut vastata

iäkäs reumaa sairastava nainen tuli itkien luokseni kertoi olevansa miehensä omaishoitaja ja miehen hoitoonpääsystä ei ole tietoa sille ajalle mille tämä rouva oli alun perin ohjattu kuntoutukseen heinolaan

huonomminkin voisi meillä tilanne olla

arvoisa puhemies

tätä keskustelua on nyt saanut kuulla ja kuunnella kolme tuntia ja on tullut sellainen olo ihan kuin tämä olisi liian hyvä rakennepaketti

ehkä on syytä kuitenkin tässäkin salissa ja tässä keskustelussa nyt palata perusasioihin ja puhua siitä mikä tässä esityksessä on pielessä ja mikä siinä on hyvää

pihlajanmarjat ovat happamia niin keskustalla kuin perussuomalaisillakin ja moittimista on löytynyt

siinä on ilman muuta monta hyvää asiaa ja ehkä toistan nyt kymmenennen kerran kokoomuslaisille tiedoksi sen että me olemme tämän uudistuksen takana

toki keskustalaiset ovat vanhana perinteikkäänä ja arvostettunakin kansanliikkeenä löytäneet sieltä jotakin hyvääkin ja se on tietenkin hyvä meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta ajatellen

tämä on jälleen kerran osoitus siitä että kyllä täällä järkeviäkin asioita pystytään tekemään sellaisia mitkä tulevat elävästä elämästä eteen ja millä halutaan parantaa ihmisten arkea ja selviytymistä

täytyy kuitenkin muistaa se että tämä rakennepaketti sisältää niitä asioita joita olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten ja on erittäin tärkeää että ne nyt tehdään

sen takia me olemme sen takana mutta siinä on joitakin puutteita joihin me haluamme korjauksen aivan niin kuin nämä vihreät kahdella jakkaralla täällä istuessaan ovat myös sanoneet mikä sivumennen sanottuna ei ole mitenkään poikkeuksellista vihreää politiikkaa että ollaan aina kahta mieltä

tämä on hyvä esimerkki juuri siitä

itseäni myös vähän askarruttaa se millä tavalla tämä tullaan hoitamaan resurssien näkökulmasta ja kuinka voidaan taata se että todellakin joka puolella suomea nyt sitten päästään samalla tavalla tämän tuen ja tämän järjestelmän piiriin

se mikä tässä on hyvää on että ne yliopistokeskukset on kirjattu tähän mutta siitä huolimatta niiden tulevaisuus ja rahoitus huolestuttaa ja varmasti huolestuttaa kaikkia meitä täällä salissa olevia

toisaalta mietin myös sitä että tärkeintä olisi saada etenkin nuorille ihmisille enemmän tietoisuutta siitä kuinka raha asioita tulisi hoitaa ja kuinka varhaisessa vaiheessa niitä tulisi myöskin lähteä sitten sovittelemaan ja selvittelemään silloin kun ne menevät solmuun

ei voi olla niin että humanistinen tiedekunta tai suomen kielen laitos jossakin pienessä yliopistossa voi saada yhtä helposti rahaa kuin esimerkiksi iso teknillinen yliopisto jossakin muualla

tämä on hyvä lähtökohta tälle selvittelylle mutta toivoisin myös joitakin ajatuksia siitä miten voisimme lisätä nuorten tietoisuutta näistä asioista

haluaisin viritellä ja herätellä näitä muutamaa keskustalaista kollegaa jotka täällä vielä salissa jaksavat istua viritellä keskustelua siitä mikä liittyy tähän rahoitukseen